erityisen keskeistä on se että vahva sähköinen tunnistautuminen on koko ajan yleistymässä yhteiskunnassa myöskin viranomaisten palvelujen tarjonnassa

ota toki on selvää

mutta tutkimustulosten valossa on nyt varsin ajankohtaista ja tarpeellista keskustella suomalaisen peruskoulun tilasta ja tulevaisuudesta

erityisen tärkeä on tämä edustaja tiilikaisen esille tuoma työnvälityspalvelujen siirtyminen entistä enemmän verkkoon

pöydällepanoa varten esitellään päivityszin kahdeksasosia voi myös juustoerot tätä mietitä pannaan minulla ei tietenkään ole mitään sitä vastaan

olemme olleet aiheesta ylpeitä suomalaisen peruskoulun hyvistä tuloksista pisa tutkimuksissa mutta uusimman tutkimustiedon mukaanhan näyttää nyt siltä että yhdeksäsluokkalaisten oppimistaidot ovat heikentyneet

toivoisin hallitukselta nopeasti esitystä lainsäädännöksi kun kokemuksen mukaan nyt kuitenkaan hyvätkään lakialoitteet eivät usein johda tulokseen

tässä nyt vain keskityttiin sotainvalidien kysymyksiin mutta totta kai sotaveteraanit yleisesti pitäisi ottaa tällaisen lainsäädännön uudistamisen piiriin

arvoisa puhemies

siitä pitäisi riittää velkaantuneitten ja investoineiden viljelijöiden talouden tilanteen korjaamiseen ja sitten myöskin näiden venäjä pakotteitten ongelmien hoitamiseen

en tätä kyllä kannata vaikka tunnistan tietysti ne näkökohdat mitä esimerkiksi edustaja timo heinonen täällä äsken esitti

perusopetuksen rahoituksen leikkaaminen ei ole perusteltua sillä peruskoulu luo pohjan koululaisen tulevalle opiskelu ja työuralle

meillähän on tosiaan se tilanne että on aika paljon nuoria aika syvästi velkaantuneita viljelijöitä ja jos nyt tämmöinen viljelijä valitettavasti voi saada vain muutaman tuhat euroa tässä avustusta todennäköisesti parhaassakin tapauksessa niin se ei tilannetta tietysti kovin paljon korjaa

kyllähän tilanne on sellainen että ehkä kannattaa pysyä tässä nykyisessä työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun vähennyskelpoisuudessa ja sitä osin tukevassa työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen palkkaperinnässä

toivoisi että voisi tulla tämän velkaantuneisuuden hoitamiseen vielä jotakin jatkoakin tässä ajan kuluessa

ainakin minä olen tämän verran valmis maksamaan siitä että meillä on yhteiskunnassa vahvat organisaatiot jotka kuitenkin tietyllä tavalla huolehtivat työ ja yhteiskuntarauhasta

myöskin nämä venäjä pakotteet näyttävät olevan vääjäämättä voimassa ainakin ensi kesään asti ja jos tästä nyt maidontuottajalle tulee litraa kohti laskettuna etelässähän se maksetaan tietysti eläinkohtaisesti tuommoinen vajaa puoli senttiä litralta niin ei sekään ihan kesää taida tehdä

ja sianlihan tuotanto on aika suurissa likviditeettivaikeuksissa

mutta kiitokset kuitenkin ministeri tiilikaiselle

kommentoisin tätä ed

tämä oli positiivinen yllätys että tämä kriisipaketti annettiin näin nopeasti

luulin ensiksi että joudun kehumaan hallituksen esitystä mitä en tietenkään aivan mielelläni tee mutta ei minun tarvitsekaan koska tämän esityksen takana onkin eun komissio jota sitäkään en tietenkään mielelläni kehu mutta nyt joudun sen poikkeuksellisesti tekemään

sinänsähän omaishoidon tuki on hyvin raskaasti verotettua useimmiten jo siitä syystä että yleensä nämä omaishoidon tuen saajat ovat eläketulon saajia ja nimenomaan hyvin pienen eläketulon saajia

eläketulo ja sen piirissä olevan eläketulon päälle tulee omaishoidon tuki niin se on erittäin raskaasti marginaaliverotettua

kalliksen yleinen tulonhankkimisvähennyksen korotus olisi se että omaishoidon tuki poikkeuksena yleisistä periaatteista säädettäisiin kokonaan verovapaaksi

suomi joutuisi vastaamaan eu tuomioistuimeen ennen pitkää jos nykyisiä säännöksiä ei muutettaisi

ja puhun nyt muutoksesta joka koskee rajoitetusti verovelvollisen mahdollisuutta päästä vastaavaan ansiotuloverotukseen kuin suomessa yleisesti verovelvolliset

lähetekeskustelua varten esitellään päivitetty kolmas taas voi myös nousta erottaa taas yöllä että arvoisa puhemies

minäkin arvostan sitä työrauhavelvoitetta joka nyt on saatu aikaan noin kahdeksi vuodeksi

on todella omituinen jo pitkään jatkunut olotila että kiinteistön vastikkeellisesta luovutuksesta maksettava varainsiirtovero on olennaisesti korkeampi kuin osakkeiksi muodostetusta kiinteistöstä vastikkeellisessa luovutuksessa maksettava varainsiirtovero

jatkossa nimittäin rajoitetusti verovelvollinen ulkomainen työntekijä voisi hakea verohallinnolta rajoitetusti verovelvollisen verokortin joka oikeuttaisi hänet verotusmenettelylain mukaiseen verotukseen eli vastaavaan ansiotuloverotukseen kuin suomessa yleisesti verovelvolliset

tulin tänne puhumaan sen vuoksi että minua hämmästyttää tämä maa ja puutarhatalouden osuus tässä raamisopimuksessa

en ole koskaan kuullut semmoisesta tupotyyppisestä ratkaisusta jossa tulojen alentamisen pienentämistä kutsutaan tuloratkaisunomaiseksi ratkaisuksi

nyt sitten luvataan peruuttaa tämä mutta vain kahdeksi vuodeksi eli tämän raamisopimuksen ajaksi

tämä nykyinen energiatuotteitten valmisteveron palautushan on ollut pysyvää lainsäädäntöä ja on vielä tälläkin hetkellä

nyt tilanne muuttuu jos tällainen kausityöntekijä on aktiivinen ja hankkii itselleen tällaisen rajoitetusti verovelvollisen verokortin

toivoisin että seuraavassa vaiheessa ehkä jo tämän käsittelyn yhteydessä voitaisiin laskea tätä kiinteistöjen varainsiirtoveroa ja tällä tavalla yhdenmukaistaa nämä verot

se olisi tehtävä pikimmiten ja nimenomaan kun on kysymys ihmisten asumisesta ja hyvin ratkaisevasta asiasta ihmisen elämän kannalta kun omakotitalokiinteistön ostava joutuu maksamaan korkeamman varainsiirtoveron kuin asunto osakeyhtiön osakkeen ostava

eero lehti puhuu kokoomuksen kansanedustajaksi harvinaisen järkeviä aina ja olisi tosiaan ihan fiksua ollut antaa tämmöinen esitys että otettaisiin uskon että edustaja lehtikin sitäkin kannattaa muutkin kuin osakeyhtiöt huomioon tässä

arvoisa puhemies

muut ovat yksityisiä liikkeen ja ammatinharjoittajia avoimen ja kommandiittiyhtiön osakkaita ja heidätkin pitäisi ottaa jollakin tavalla huomioon mutta heidän verotustaanhan ollaan kiristämässä

arvoisa puhemies

oma arvioni on että tämä vaalirahoituslainsäädäntö jonka me nyt täällä tulemme hyväksymään on varsin kilpailukykyinen kaikilta osin kansainvälisesti ja voimme olla sikäli tyytyväisiä lopputulokseen

olen useissa lakialoitteissa esittänyt näihin lähdeverotuksen kaavamaisiin ja kiinteämääräisiin vähennyksiin korotuksia mutta niitä ei ole säädetty eikä siis säädetä nytkään

tämä täyttää varmasti grecon vaatimukset ja tämä saadaan myöskin ajoissa valmiiksi niin että siihen on mahdollisuus sitten perehtyä ja sitä on mahdollisuus tarkoin noudattaa

tämä on erityisen ongelmallista näille jotka ovat aikoneet vuokrata peltonsa tämän nelivuotiskauden aikana

arvoisa puhemies

venäjän talouspakotteet aiheuttavat suuria ongelmia suomen maataloudelle ja elintarviketuotannolle

tämä verotusmenettelylain mukainen verotus olisi mahdollinen ensi vuoden alusta lähtien jos saaja asuu valtiossa tai alueella jota koskee sopimus virka avusta ja tietojenvaihdosta veroasioissa

en tiedä kuinka monessa maassa mahtaa olla vaalirahoituksesta oikeudellista kirjallisuutta mutta mehän nyt saamme ainakin tämän ministeri lauri tarastin teoksen käyttöömme tästä asiasta

se merkitsisi pääomatuloverotuksen säilymistä yrittäjillä suurin piirtein nykyisellään ja vain sijoittajien osalta pääomatuloverotus silloin kiristyisi

tämä mahdollisuus koskisi käsittääkseni esimerkiksi kaikkia euroopan talousalueen valtioita joihin kuuluvat eun jäsenvaltioiden lisäksi muistaakseni norja sveitsi ja liechtenstein

se on erinomainen lisä tähän vaalirahoitusasiaan että ministeri kirjoittaa tällaisen kirjankin

en usko että hallitus tässä kovin paljon säästötavoitteestaan saavuttaa mutta aiheuttaa turhaa ärtymystä

tilannehan on se että yksityiset liikkeen ja ammatinharjoittajat henkilöyhtiöiden osakkaat ja maa ja metsätalouden harjoittajat ovat jääneet osattomiksi näistä veronkevennyksistä

tämä yrittäjätulovähennys tehtäisiin ennen tulon jakamista pääoma ja ansiotulo osuuksiin

verotusmenettelylain mukainen verotus merkitsee sitä että rajoitetusti verovelvollisen ulkomaisen työntekijän vero määräytyy tuloveroasteikkolain ja keskimääräisen kunnallisveroprosentin perusteella

se on tietysti ihan omaa erillistä keskustelua jota kukin voi käydä ja ratkoa sitten jos pystyy siihen että maahan tulee tämmöinen kampanjakatto

lisäksi muutos merkitsee sitä että rajoitetusti verovelvolliset saisivat vähentää tulonhankkimiseen liittyvät kulut samojen säännösten mukaan ja myös samassa aikataulussa kuin yleisesti verovelvolliset

kysyisinkin arvoisa valtiovarainministeri ministeri orpon valvovan katseen alla

tällöin se ero mikä nyt on yksityisten liikkeen ja ammatinharjoittajien henkilöyhtiöitten osakkaitten ja maa ja metsätalousharjoittajien verotuksessa suhteessa listaamattoman osakeyhtiön verotukseen yhteisö ja osinkoverotus molemmat huomioon ottaen kaventuisi ehkä järkevällä tavalla

arvoisa puhemies

lauri oinonen jatkaa tässä rakentavien metsäveroaloitteittensa sarjaa ja tällä kertaa lakialoite näyttää olevan varsin hyvin valmisteltu ja siihen tuntuu puhalletun jo valmiiksi myös tuollaista poliittista realismia

sitten paheksuttavaa on se että kun tänne kovalla kiireellä tuotiin viime vuoden joulukuussa tuotannollisten investointien kaksinkertainen poisto oikeus ja sitten t k vähennysoikeuden lanseeraaminen niin ei siis korjaantuu torstaihin eli kaksinkertainen poisto oikeus tuotiin sitä ettei pienet

toivoisin että tämä herättäisi huomiota tuolla valtiovarainministeriössä ja johtaisi siihen että annettaisiin tämän suuntainen esitys ja otettaisiin huomioon nämä myrskytuhoalueiden ongelmat

haluan tässä vielä kiinnittää myöskin erääseen toiseen asiaan huomiota

nimittäin osalla metsänomistajista on tuollainen aika kallis metsän täysarvovakuutus ja sillä perusteella he voivat saada vakuutuskorvauksia näistä myrskytuhoista

meidän mielestämme tämmöistä ennakoimatonta määräaikaisten lakien lyhentämistä ei pitäisi tehdä

kuitenkaan nämä vakuutuskorvaukset eivät ole minkään näköisen veronhuojennuksen piirissä

se antaisi hyvin menestyville yrityksille mahdollisuutta merkittävään investointien rahoitukseen tulorahoituksella

esitykseemme sisältyy myöskin se että verovelvollisella tulisi olla oikeus luovutustappioiden vähentämiseen samalla tavalla kuin muutkin pääomatulolajin tappiot vähennetään

mitä tähän maatalouden energiatuotteitten valmisteveron palautuksen ikään kuin uudistamiseen tulee niin tietysti maa ja puutarhatalous on aina tottunut ottamaan murusetkin vastaan suurella kiitollisuudella

en kuitenkaan kannata sitä että suomen eurojäsenyydestä tapahtumien tässä vaiheessa enää järjestettäisiin kansanäänestys

kalliksen tulonhankkimisvähennyksen korottamista koskevan ehdotuksen verohintaa mutta tässähän korotettaisiin ihan yleisesti tulonhankkimisvähennystä yhden ryhmän asian hoitamiseksi omaishoidon tuen asian hoitamiseksi

yhteisvaluutta euroon kuuluvilla mailla ei ole valuuttakurssin muutosmahdollisuutta

ja minusta siinä kyllä ollaan aika kaukana tästä aiheesta mistä tässä nyt puhutaan

mutta tosiaan tärkeää olisi ottaa huomioon nämä pienyrittäjät jotka eivät olleet todellisuudessa missään neuvottelupöydissä

totta kai omaishoidontuen korottaminen on myös hyvä tie kun nimenomaan kysymys on suurelta osin eläketulon saajista ja ei ole mielestäni taas sitten mielekästä ulottaa eläketulovähennystä omaishoidon tukeen

euroalueen valtiot ovat taloudessaan kovin eritahtisia ja tämän vuoksi euroalue ei ole niin sanottu optimaalinen valuutta alue

arvoisa puhemies

kun osinkoverotuksesta löytyy ihan toimiva tekninen malli siihen miten nämä yrittäjät voitaisiin ottaa huomioon pääomatulo osuuden verotuksessa niin miksei sitä käytettäisi

pitää sinänsä paikkansa että nykyisellä vallitsevalla luottokorkojen tasolla investointitukipäätökseen sisältyvän korkotuen määrää ei pystytä käyttämään mutta vaikka olen varsin luottavainen sen suhteen että euroalueen taloustilanne vakaasti pysyy huonona niin on kuitenkin mahdollista että korkotaso jossain vaiheessa voisi nousta

järkevämpää olisi säätää yleinen verovapaus joka koskisi sitten kaikkia omaishoidon tuen saajia

on tosiaan niin että verovelvollisen asuinvaltiostaan saamaa tuloa ei verotettaisi suomessa mutta tämä tulo otettaisiin progressiovaikutuksen takia huomioon määrättäessä suomessa saadun tulon veroa

lakiin ollaan siis lisäämässä tällainen säännös maailmanlaajuisten tulojen verovaikutuksesta joka käytännössä olisi verovelvollisen antamien tietojen varassa

yhteisvaluutasta johtuva hintojen helppo vertailtavuus toimii saksan hyödyksi ja muiden euroalueen valtioiden vahingoksi

ja tämä korkotukiprosentin alentaminen neljästä kolmeen ja merkitsi

vielä voisin todeta että automaattinen tietojenvaihto ei tarjoa ainakaan vielä toimivaa vaihtoehtoa sillä se ei ole riittävä

eli tämä johtaisi siihen että korkotukipäätöksestä jäisi aina merkittävä osa käyttämättä tuossa korkeamman koron tilanteessa jo siitäkin syystä että esimerkiksi maatalouden verosäännökset suosivat sitä että lainoja maksetaan jossain vaiheessa sentään poiskin että voidaan nostaa maatalouden nettovarallisuuden määrää ja ehkä pääomatuloisuutta

viime eduskuntakaudella säädetty pienpuun energiatukijärjestelmä petu karahti kiville osittain metsäteollisuus ryn eun komissioon tekemän käsittämättömän kantelun vuoksi

jiujita

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten riittävän kattavaa edes eu ja eta maiden välillä

sisäisen devalvaation tie on vaikea tie mutta ainoa mahdollinen kun omaa rahapolitiikkaa ei enää ole

olen tehnyt lakialoitteen omaishoidon tuen verovapauden säätämiseksi

tarkoitukseni on ylläpitää tätä viime syksynä alkanutta keskustelua tästä tärkeästä asiasta ja vaikka yleisesti ottaen ei taida olla verovapauksien aika niin tässä on kysymys asiasta johon se sopisi yhteiskunnankin tavoitteitten kannalta

arvoisa puhemies

tämä edustaja reijosen tulossa oleva lakialoite jossa puolustusvoimien pakkosiirrettäviä henkilöitä koskeva asunnon varainsiirtovero muuttotilanteessa ehdotetaan poistettavaksi on aloite joka ansaitsee lämpimän kannatukseni ja tulen sen varmasti allekirjoittamaan

myöskin pääministeri jyrki kataisen hallituksen hallitusohjelmassa luvataan selvittää omaishoidon tuen verokohtelu

printtilehtien kysynnän laskun myötä mediayhtiöt ovat yrittäneet hakea tuottoja digitaalisista sisällöistä mutta digilehtien korkeampi arvonlisäverokohtelu osaltaan estää digitaalisiin sisältöihin siirtymistä

nyt se on ilmeisesti tarkoitus selvittää osana laajempaa omaishoidon tukeen liittyvää selvitystä mutta kyllähän voitaisiin erillisenäkin toteuttaa tämä omaishoidon tuen verovapaus ilman sen suurempia muita selvityksiä

tässä yhteydessä olisi varmasti hyvä pohtia onko muita vastaavia tilanteita kuin puolustusvoimissa niin että tämä valmistelu tehtäisiin mahdollisimman kattavasti

uskon edustaja reijosen kykenevän siihen

tällä pyritään lisäämään henkilöresurssien käytön tuottavuutta ja estämään jo nyt korkean kokonaisveroasteen nousu yhä korkeammaksi